direktiiviesityksen mukaan hän olisi siten oikeutettu täysiin sosiaalietuihin

en usko että tässä asiassa mielipiteiden jakolinjat menevät täysin hallitusoppositio linjassa vaan alueilla kyllä ymmärretään laajasti esimerkiksi ammattikorkeakoulujen tärkeys vai mitä esimerkiksi edustaja eestilä ajattelee savonia ammattikorkeakoulun tärkeydestä ja asemasta pohjois savossa

tämä ei ole pelkästään viljelijöitten asia vaan paljon laajempi

siihen sillä onkin maan parhaat edellytykset muun muassa toimitilojen saatavuuden lyhyiden välimatkojen ja suurempien asiakasmäärien ansiosta

mutta kun minun mielestäni indeksit ovat sitä varten että niillä otetaan kantaa ja hoidetaan hintatason muutoksia niin silloin se on aika mielenkiintoista indeksin soveltamista jos sitä sovelletaan vain yhteen suuntaan tässä tapauksessa tietenkin eläkeläisten onneksi ylöspäin niin kuin pitääkin

oikeuden syntyminen perustuu kuitenkin nimenomaan tosiasialliseen ja aitoon työskentelyyn joten muutos tarkoittaa myös verotettavaa tuloa

sosiaaliset ongelmat maahanmuuttajien mukanaan tuomat haasteet sekä asunnottomuus kasautuvat eniten juuri helsingin seudulle

mutta paljon järkevämpi menettelytapa tässä tapauksessa olisi ollut hoitaa tämä asia varsinaisen eläkkeen korotuksella eikä indeksiä rukkaamalla koska tämä ikään kuin typistää indeksin oikeaa käyttöä

tämä on tietysti yksi näkökulma mutta olisin sitä mieltä että ne valiokunnat jotka tätä esitystä ovat arvioimassa tekisivät sen mahdollisimman laaja alaisesti ja terveen kriittisesti

ihmisten osallistuminen yhteisten asioiden hoitamiseen ja mahdollisuudet vaikuttaa oman elinympäristönsä päätöksentekoon on uhkana vaarantua juuri siellä missä ihmisiä on eniten

hallituksen tulee ottaa myös erittäin vakavasti koulujen sisäilman ongelmat

valiokunta korosti erityisesti sitä että metropolialueen asuinalueiden eriytymiskehityksen estämiseksi on tehtävä päätöksiä jo tulevalla hallituskaudella

täytyy ihmetellä sitä että ministeri ja hallitus ihan koko ajan toistamiseen ohittavat sen että juuri tänään ylin oikeusvalvoja on selvin sanoin arvostellut näitten molempien uudistusten eteenpäinviemistä

haluan nyt vielä kuitenkin korostaa että sinänsä olen sitä mieltä tietysti että eläkkeitten alenemisen estäminen hintojen alenemisen seurauksena on aivan oikein

niinpä esimerkiksi kaavoituksella liikennejärjestelyillä sekä maahanmuuttajien asumisjärjestelyillä on suuri rooli segregaation ehkäisemisessä

tällä korjataan maksimissaan neljä koulua

homeen ja kosteuden aiheuttamat ongelmat vaikuttavat paitsi inhimillisesti niin oppilaisiin kuin koulujen työntekijöihinkin myös yhteiskunnan kustannuksiin jotka ovat kerrannaisvaikutuksiltaan valtavat

suurista puheista huolimatta tässä lakiesityksessä vain todetaan lyhyesti että esityksen vaikutuksia ei ole uudistuksen tässä vaiheessa mahdollista tarkasti arvioida

mutta kiinnitän myöskin huomiota siihen että työeläkkeitten osalta tätä ongelmaa ei ollut koska ne kuitenkin nousivat ja se vain todistaa sen tosiasian että työeläkeindeksit käyttäytyvät eläkkeensaajien kannalta paremmin kuin kansaneläkeindeksi

arvoisa puhemies

euromääräisiä numeroarvioita ei siis ole

onkin jo korkea aika siirtää katseet pienistä kunnista myös pääkaupunkiseudun kaupunkeihin niiden toimintojen tehostamisen suhteen

hallituksen lupaamaa koulutustakuuta on täällä kiitelty jo paljon ja se kiitoksen ansaitseekin

arvoisa puhemies

tältä osin indeksien välinen epäkohta pitäisi saada kuntoon koska monen vuosikymmenen aikana kansaneläkkeet pelkästään indeksien vuoksi ovat jääneet työeläkkeistä jälkeen ja sitten työeläkkeet taas tunnetuista syistä ovat jääneet jälkeen ansioitten kehityksestä

jos metropolialueen kunnat pystyvät tehostamaan julkisten palveluiden tuottamista on sillä merkittäviä kansantaloudellisiakin vaikutuksia

arvoisa ministeri hyvä hallitus nämä teidän aikomuksenne ovat vesittyneet yksi toisensa jälkeen ja tämän päivän jälkeen on jäljellä vain laillisuuskriisi sekä se että kunnat eivät enää tee kehitystyötä

se on hyvä ja tavoiteltava asia ja toivottavasti tehdään kaikkemme siihen että kaikki nuoret saavat koulutuspaikan ja sitä myöten työllistyvät

hienoa että nostitte näin tärkeän asian keskusteluun sillä osaamisessahan piilee myös meidän tulevaisuuden kasvu jota niin paljon tässäkin salissa peräänkuulutamme

siksipä valiokunnassa päädyttiin siihen että pääkaupunkiseutua tulee voida velvoittaa nykyistä paljon syvempään ja tuloksellisempaan yhteistyöhön jo paras lainkin hengessä

olen kyllä ed

itse raportti ja keskustelu täälläkin nyt keskittyy hyvin paljolti oppimisympäristöön ja prosesseihin ja myöskin oppijan ja opettajan välisen suhteen uusiin näkökulmiin

täällä aikaisemmin edustaja kärnä arvosteli kovin sanoin sitä että pienet lukiot syövät isoja lukioita ja vievät niiltä resursseja

selonteossa esitetty maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittava mal aiesopimus pureutuu toiseen keskeiseen metropolialueen heikkouteen

kuitenkin haluaisin nostaa vahvasti esiin koulutuksen tasa arvon joka on aina ollut suomessa arvo sinänsä

aivan käsittämätön väite

arvoisa herra puhemies

minä korostaisin paremminkin sitä asiaa että pienten lukioiden lakkauttaminen vie myös yläasteelta yläkoululta perusopetuksesta paljon voimavaroja ja päteviä opettajia

meneillään on kuitenkin aika vaarallinen eriarvoistumiskehitys niin oppijoiden koulujen kuin myöskin alueiden kesken

kasvavat asukkaiden ja liikenteen määrät sekä kaupunkirakenteen leviäminen saadaan haltuun vain yhteisellä laajan joukon sitoutumisella yhteisiin tavoitteisiin

alueiden ja koulujen erot ovat voimakkaasi kasvaneet samoin kuin erot perheiden hyvinvoinnissa

selvästi on nähtävillä myös että eri hallituspuolueet eivät ole asiasta samaa mieltä

kyseessä on noidankehä

arvoisa ministeri miten tässä epäluottamuksen ilmapiirissä voi rakentaa näin historiallisen suurta uudistusta

kun alueet eriarvoistuvat ja koulut ajautuvat eri kastiin niin perheet alkavat valikoida lastensa kouluja mikä jälleen entisestään kiihdyttää eriarvoistumiskehitystä

on aivan selvä että tuki tälle teidän suurkuntahankkeellenne on murenemassa pala palalta

miten pitkälle aiotte mennä ennen kuin vihellätte pelin poikki ja aloitatte palvelu uudistuksen puhtaalta pöydältä aidossa parlamentaarisessa tunnelmassa kuntalaisia ja asiantuntijoita kuunnellen

kannatusta saavat sekä keskitetty että hajautettu päätöksentekomalli jolloin päätöksentekoon osallistuu joko vain neljä pääkaupunkiseudun kaupunkia tai sitten suurempi kaupunkien verkosto

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri vakuuttaa että vaikka liikkuva poliisi sulautetaan paikallispoliisiin niin mikään taho ei siitä kärsi ja kaikki työtehtävät hoituvat ihan häiriintymättä vaikka liikenteenvalvonta ei ole edes se ainoa asia

eriytyminen vahvistuu myös koulutuksen periytyvyytenä sillä akateemisten lapset edelleen päätyvät muita useammin korkeakoulutukseen ja alhainen tulotaso perheessä taas sitten korreloi alhaisen koulutuksen kanssa ja myöskin periytyy

joka tapauksessa metropolipolitiikkaa pitää jatkaa ja kehittää edelleen koko kansakunnankin kokonaisedun nimissä

entäs liikkuvan poliisin osuus harmaan talouden torjunnassa tai raskaan liikenteen valvonnassa

entä arvoisa ministeri millaisia järjestelyitä ja kustannuksia aiheutuu siitä että joudutaan uudelleenkoulutusta järjestämään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunta kiinnittää aivan oikein mietinnössään huomiota työllisyysmäärärahojen riittävyyteen

jos koulutuksesta tässä vaiheessa nimenomaan puhutaan niin alueellisesti tasa arvoinen koulutus on koko suomen kilpailukyvyn edellytys

ei todellakaan voida jättäytyä vain sen varaan että suurten verokertymien kunnissa on varaa ja oikeus kouluttaa lapsia ja nuoria koko yhteiskunnan tämän hetken ja tuleviin tarpeisiin

mitä koulutukseen tulee muistetaan myös se näkökulma että alueet ja maakunnat ovat vuosikymmeniä ja pitempäänkin jo kouluttaneet väkeä kustannuksellaan etelä suomen keskuksiin

aiheestahan on tullut meille kaikille edustajille valtavasti huolestunutta palautetta ja koska työllisyyden lisääminen on niin kantava tavoite nyt tämän hetken politiikassa niin perustelut näitten työllisyysmäärärahojen riittävälle tasolle on olemassa

tällä päätöksellä hallitus jatkaa ihan sitä hyvää linjaa siinä mielessä että tuottavuutta parannetaan mutta siitä huolimatta tavoitellaan sitä että kansalaisten turvallisuus on taattu

valiokuntakäsittelyssä ja muutenkin julkisuudessa oppositio on kovasti kritisoinut työllisyysmäärärahatilannetta mutta on kuitenkin hyvä muistaa että työllisyyspalveluista annettu lainsäädäntö on vastikään astunut voimaan ja valmisteltiin siis jo edellisen hallituksen toimesta

tämän kokonaisuuden ennakoitiin johtavan tähän hankalaan tilanteeseen

työmarkkinoiden raamiratkaisu on osa laajempaa yhteiskuntasopimusta minkä perään keskustakin on puhunut jo pitkään

poliisiuudistukseen liittyvä yhteispalvelupisteiden perustaminen lakkautettujen poliisilaitosten tilalle on kuitenkin viivästynyt useissa kunnissa

en siis ollenkaan vähättele sitä tilannetta mikä nyt on päässyt syntymään mutta toivoisin että työllisyyttä edistävien eri hanketoimijoiden työtä koordinoitaisiin nykyistä tehokkaammin

on hyvä asia myös että vuorotteluvapaajärjestelmästä ei sitten tingittykään ja että perhevapaiden käyttöön perheet saavat entistä enemmän valinnanvapauksia

arvoisa puhemies

olisikin syytä pohtia millä tavalla esimerkiksi raha automaattiyhdistyksestä ja euroopan sosiaalirahastosta rahoitettujen työllisyyspoliittisten hankkeiden kirjoa voitaisiin järkevöittää jäntevöittää koordinoida uudella tavalla ja varmistaa että kokonaisuus toimii ja myös parantaisi työllisyystilannetta

yhteinen metsästrategia toki on

tässä metsästrategiassa on asioita joiden suhteen suomen täytyy olla tarkkaavainen muun muassa tämä talousmetsäajattelu on siellä todella vierasta

kuntalaisille ikävä puoli tässä tilanteessa on kuitenkin se että joillakin paikkakunnilla ei ole alkuvuodesta lähtien ollut minkäänlaista poliisin palvelupistettä

joillakin viestintäkanavilla palveluista joita ei siis todellisuudessa vielä ole on kuitenkin jo ilmoitettu puhelinnumeroineen

ohjelman tarkoituksena on toteuttaa sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä sillä periaatteella jokaisella suomalaisella työpaikalla

on kuitenkin herännyt epäilyksiä miten seutukeskusten ulkopuolisten asiakkaiden lupapalvelut tulevat järjestymään

tässä selonteossa on koottu hyvin yhteen se miten paljon suomessa ollaan tämän maan rajojen sisäpuolella edistytty ihmisoikeuksien kehittämisessä ja parantamisessa

kysyisinkin ministeriltä kuinka kuntasopimuksissa tulisi nyt edetä niin että palvelujen järjestämisvastuu tasaantuu taloudellisesti ja poliisin lupapalvelut saadaan alkamaan kattavasti ja suunnitelmien mukaan ja sillä tavalla että joka puolella suomea ihmiset saavat lupapalveluja

mutta nyt näyttääkin siltä että me tarvitsemme kohta lainsäädäntätyön taustaksi arvion suomalaisten perusoikeusvaikutuksista

eilen julkaistiin uutinen jonka mukaan suomalaisten perusoikeudet ovat rapautumassa ja kansalaiset ovat niiden suhteen eriarvoistuneet siis vaikka kansainvälisesti olemmekin tietysti näissä ihmisoikeusvertailuissa aina pärjänneetkin

hallituksen päätös ulkoistaa puolustusvoimien ruokahuolto sekä kuntien valtionosuuksien rajut leikkaukset ovat konkreettisia hallituksen toimia vain kasvattaa mies ja naisvaltaisten alojen palkkojen eroja

tietysti keskeisintä on kuitenkin huolehtia siitä että poliisi näkyy ja on saatavilla oli sitten kysymys kaupungista tai maaseudusta ja että ihmisten turvallisuudentunne ja myöskin se todellinen turvaa

tämä haastateltu tampereen yliopiston tutkija nosti yhdeksi merkittäväksi esimerkiksi juuri kuntiin kohdistuvat toimenpiteet ja vakavammin tuo tutkija oli huolissaan valtion budjetin käsittelystä joka nykyisellään tehdään hyvin painotetusti nimenomaan pelkästään talouspoliittisin perustein ja missään taloustilanteessa ihmiset eivät kuitenkaan saisi joutua luopumaan perusoikeuksistaan

vastuu näitä kysymyksiä ja kommentoi tärkeitä ministerillä mutta niitä voida varmasti turva säilyy

se seurasi toimettomana sivusta kun palkkaerojen kaventamistavoitteet liukuivat taas kerran tulevaisuuteen

nyt olisi ollut monta tuhannen taalan paikkaa toimia ja vetää neuvotteluja oikeaan suuntaan tässä asiassa esimerkiksi neuvottelujen ollessa jumiutuneina

miksi naispalkka tai matalapalkkaerien käyttöä ei vaadittu

arvoisa puhemies

kyllä tämä hallitus on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden halunsa ja tajunsa osoittanut sillä että se pyrkii nimenomaan siihen että nämä korvaukset eivät perhehoidossa alenisi ja sen takia tämä pisteluku pyritään säilyttämään tulevina vuosina samana kuin se nyt on

palkkakartoitus tekisi tämän ongelman läpinäkyväksi jolloin siihen olisi helpompi puuttua

neuvottelutuloksessa luvataan kolmikantaisesti selvittää kartoituksen toimivuutta ja tarpeita

kysymys kuitenkin kuuluu miten tätä vanhusten perhehoitoa voitaisiin kehittää niin että siitä tulisi yksi todellinen vaihtoehto näissä vanhustenhuollon ratkaisuissa joissa nyt todella kipeästi uusia vaihtoehtoja tarvitaan

toivon että tämä selvitys toteutuessaan lähtee oikeasti hyvin käyntiin ja näinhän meille luvattiin että ensi toukokuussa asiaa ollaan viemässä eteenpäin

arvoisa puhemies

niin hyvä asia kuin palkkaraamista sopiminen yhteiskunnan kokonaisvastuun kannalta onkin ovat jotkut heikoimmat jääneet tästä sopimuksesta sivuun

useita tämmöisiä kehittämishankkeita kuitenkin on jo käynnistetty vanhusten perhehoitopaikkojen luomiseksi ja se sopisi erityisen hyvin dementiaa sairastaville vanhuksille tai hyvin korkeaan ikään ehtineille jotta sitten vanhukset voisivat kokea turvallisuutta ja sen takaa se että perhehoito pystyy pitämään yllä pysyviä ihmissuhteita

arvoisa puhemies

näillä joukoilla ei ole vipuvoimaa neuvotteluissa ja äänekkäimmin huutava on saanut taas sen mihin normi on sitten perustunut

suomalaisten vinoutunut alkoholikulttuuri johtuu tunnetusti siitä että ollaan kynsin hampain pitämässä kiinni perinteisestä rankasta viikonloppukäytöstä ja sen rinnalla olemme sujuvasti omaksuneet myöskin ne eurooppalaiset juomatavat viinin ja ruuan voimalla joita on yritetty markkinoida suomalaisille entistä parempana alkoholinkäyttövaihtoehtona

tällainen ympärivuorokautinen läsnäolo tuo sitä turvaa ja vakautta ja tähän tulisi yhä edelleen kiinnittää huomiota ja tätä perhehoitoa myös tällä vanhuspuolella kehittää

arvoisa puhemies

samalla on huomattava että alkoholin käyttö on eriytynyt ja ongelmat kasautuneet lähinnä suurkuluttajille

maatilan arkea tuntevana pidän tätä lakiehdotusta todella tervetulleena

perhehoitajat tekevät todella erittäin arvokasta työtä koska hehän hoitavat lapsia ja nuoria mutta he hoitavat myös vammaisia mielenterveyspotilaita ja vanhuksia

se sujuvoittaa varmasti viljelijöitten arkea ja vähentää sitä byrokratiaa ja antaa myöskin lisää ammatillista varmuutta viljelijöille ja auttaa myös ymmärtämään sitä eläinten fysiologiaa

kuten edelliset puhujat sanoivat olisi erittäin positiivista jos kunnat maksaisivat enemmän tää pelipäivä on pieni voittajalle ei siis pyri päivähoitoon perhehoitajalle koska sillä tavalla tämä hoito esimerkiksi huostaanotettujen lasten kohdalla olisi paljon inhimillisempää

julkikuvasta huolimatta alkoholin käytössä myönteistä kehitystä on kuitenkin tapahtunut nimenomaan nuorten aikuisten ryhmässä joitten joukossa humalahakuinen juominen on vähentynyt

on todella tärkeää se että viljelijät valmennetaan koulutetaan tuohon tehtävään että se hoito sitten on asianmukaista ja todella auttaa sitä eläintä

kyllä on todellakin käsissämme niin laaja alainen ja pitkäaikainen ongelma ja se tuo kyllä vastaan vastaavanlaisiakin vaikeita moraalisia ongelmia joita on perusteltu puolin ja toisin todella vakuuttavasti

tuota toivottua kehitystä onkin tuettava jatkossakin verotusta asteittain korottamalla ja myös rajoittamalla alkoholin saatavuutta

meillä on hieno maatalouslomitusjärjestelmä joka antaa mahdollisuuden siihen että sitten vieraat ihmiset voivat myöskin työskennellä tuolla tilalla

mutta valitettavasti kunnat ovat rahapulassa eivätkä maksa muuta kuin tämän minimikorvauksen

ymmärrän oikein hyvin esimerkiksi sen että tuon tulorajan laskeminen olisi ihan relevantti pohtimisen paikka ja ilman muuta alaikäisten yksilöllisen käsittelyn vaatimuksen täytyy toteutua